nyt sitten kun keskusta on päähallituspuolue odottaisi että se toimii sitten sen sanansa mukaan siinä mitä se piti suurena epäkohtana vain pari vuotta aikaisemmin ja toisi tämän kiinteistöverotuksen porsaanreiän tukkivan lain eduskuntaan mutta eipä ole näkynyt

nuorisojärjestö ei montaa päivää odottanut vaatiessaan suomen eu eroa

siksi tässä on tekojen ja puheiden jyrkkä ristiriita varsinkin kun teillä on hallituksessanne ministeri joka on hyödyntänyt juuri tätä samaa porsaanreikää ja itse todennut julkisuudessa että motiivina oli verosuunnittelu

kuitenkin sen vastaisesti suomi vaati viime kesänä grexitiä eli euroalueen hajottamista ja nyt ministeri soini vaikuttaa tyytyväiseltä brexitiin

ilmeisesti olen itse tuoreena kansanedustajana hänen silmissään mitätön kun nimenomaan omassa puheenvuorossani juuri siltä varalta ettei pöytäkirjaan jäisi väärää käsitystä siitä oliko kummankin hallituspuolueen siis kahden kolmesta edustajista yksi kunnianarvoisa edustaja paikalla vielä tähdensin että kyllä hän oli paikalla

arvoisa ministeri soini nyt annoitte kyllä väärää todistusta sillä en ole väittänyt teidän tapaavan faragea enkä ukipin edustajia vaan kysyin mitä nämä teidän sidosryhmänne tarkoittavat kun ennenkuulumattomasti suomen valtion ulkopolitiikasta vastaava ministeri ei kerro keitä hän aikoo tavata tässä äärimmäisen herkässä ja vaarallisessa tilanteessa

kyllä täällä on epäsuhta siinä että kokoomuslaiset ennen vaaleja vaaliteltoilla kymmenin ja sadoin piirittivät jokaista eläkeläistä siinä epätoivoisessa toiveessa että he eivät hylkäisi heitä näissä vaaleissa jotka eivät siinä vaiheessa olleet menossa kovinkaan hyvin ja täällä vaivautuu yksi kokoomuslainen olemaan paikalla ja kunnostautumaan lähinnä välihuudoilla eikä ole vieläkään suostunut ottamaan kantaa itse asiaan eli siihen tuleeko tämä epäoikeudenmukaisuus korjata onko se hallituksen tekemä arvovalinta oikea että uuden auton ostaminen on tärkeämpää kuin keskituloisen eläkeläisen ostovoiman lisääminen jolla voisi hankkia vaikka vähän parempaa makkaraa leivän päälle tai juustoa jos sattuu olemaan kasvissyöjä

arvoisa puhemies

kun perussuomalaiset sen lupasivat ennen vaaleja niin silloin kokoomus ja keskusta joilla kuitenkin on historiaa kansainvälisen vastuun tuntijoina taipuivat tähän ja se olkoon heille häpeä

siellä on ymmärretty se että tällaisten asioiden pitää olla poliittisten kähinöiden yläpuolella tällä on laaja poliittinen tuki ja että ennen kaikkea se on osa ulko ja turvallisuuspolitiikan strategiaa

siitä pitää pitää kiinni joten he ovat ymmärtäneet sen että pitkäjänteisyys ennakoitavuus ja järjestelmällinen toiminta on kaiken a ja o myös sen tuloksellisuuden

haluan myöskin nyt vielä pöytäkirjoihin saada tämän täsmennyksen että kumpikaan ministeri urpilainen tai rinne ei suostunut tuomaan tätä valtiovarainministeriön virkamiesten ponnekkaasti ajamaa hallintarekisterilakia eduskuntaan

siihen vaadittiin valtiovarainministeri stubb joka allekirjoitti valtiovarainministeriön näkemyksen sellaisenaan ja kuten tunnettua on ehkä vähän sen ylikin

kuten sanoin tässä niin konkreettisia esityksiä on odotettavissa ja teemme hyvää yhteistyötä tässä asiassa jossa kaikki olemme samaa mieltä

kun siis edustaja lohi täällä totesi viime viikolla että olisi aivan välttämätöntä saada tämä kiinteistösijoituksen porsaanreikiä tukkiva laki eduskuntaan niin todetaan tässä nyt hallitusoppositio rintaman yli että näin tehdään tuodaan se tänne ja viedään nopeasti läpi niin että sekä pelikenttä euroopan valtioiden välillä on tasainen että suomi ei osallistu tähän aggressiiviseen verokilpailuun tällä tavalla vain omaa ikään kuin laiskuuttaan ja puuttumattomuuttaan ja tällä tavalla vääristä näitä markkinoita ja toisekseen myös että myöskin kaikkia yhtiölajeja kohdeltaisiin tässä keskenään oikeudenmukaisesti että tässä olisi sekä veronmaksajien etu että liiketoiminnan etu jälleen kerran yhteinen

arvoisa puhemies

kuvittelen että ministeri orpo ei tuosta juuri poistunut koska verotuksesta olisi nyt tärkeää keskustella siitä syystä että talousneuvoston puheenjohtaja roope uusitalo moitti tätä julkisen talouden suunnitelmaa siitä että verotus on jätetty työkalupakista lähes kokonaan pois

yksi askel on rahoitusvero

ministeri viitanen toimi eussa eduskunnan tahdon mukaisesti ja nyt energiatehokkuusdirektiivi on tarkastelun alla siihen tehdään muutoksia

asian pitäisi ratketa tämän vuoden loppuun mennessä siis reilun puolen vuoden päästä

arvoisa puhemies

miksi perussuomalaiset esittävät että autotallit ja varastotkin pitää eristää energiatehokkaiksi

tätähän pääministeri sipilä on täällä hokenut taseet töihin ja nämä niin sanotut kärkihankkeet on tarkoitus rahoittaa omaisuutta myymällä

koska ylikansallinen päätöksenteko ei aina ole järkevää kuten komissio itsekin kriittisesti toteaa eun päätöksiin pitää vaikuttaa siinä vaiheessa kun päätöksiä valmistellaan

te olette leikanneet valtavat määrät tekesin myöntövaltuuksia joita palautamme siihen tarkoitukseen pienten ja keskisuurten yritysten auttamiseen ja sen hallitus on täysin laiminlyönyt

olen pahoillani että ministeri stubb poistui hänen oli tarkoitus tavata meitä valtiovarainvaliokunnan jäseniä ja täällähän meitä useita on paikalla

tämän nimeltä mainitsemattoman puolueen ryhmänjohtaja totesi tuolloin että jouduimme muokkaamaan ajatteluamme toki vasta vaalien jälkeen kun ensin äänestäjät oli kiihotettu aivan toisiin odotuksiin

haluaisin lausua pari sanaa tästä verorikollisten armahduslaista joka on äärimmäisen epäonnistunut ja epäonninen hallituksen esitys ja joka asettaa suomen tässä ajassa ja tässä eurooppalaisessa viitekehyksessä aivan väärään seuraan

mutta hallituspuolueiden ei enää tarvitse huudella toreilla ja ostareilla vaan hallituksella on nyt valta neuvotella eussa niin kreikan veloista kabotaasista laivaliikenteestä kuin energiansäästöstä

kun muualla euroopassa tällainen laki on jo kohtalaisen vanha niin yhtäkkiä suomessa juuri nyt ja juuri tällä hetkellä kun kiinnijäämisriski on suurin ollaankin valmiita mitättömän verotulon vuoksi saamaan armahdus verorikollisille voimaan

se tarkoittaa pienempiä puheita ja suurempia tekoja aitoa vaikuttamista

älkää siis muuttako vain ajatteluanne vaan muuttakaa ennen kaikkea toimintaanne

tätä on perusteltu sillä että armahdus koskisi vain verorikoksia kaikki muu rikollinen toiminta olisi edelleenkin rangaistavaa

tämä on tällainen eettinen viikunanlehti joka tähän on annettu mutta meille oikeusministeriön edustaja asiantuntija jo totesi että heillä on tavoitteena se että jotta säilyisi tällä verorikollisella jokin syy ja motiivi ilmoittautua viranomaisille niin verohallintoa kiellettäisiin tiedottamasta muista tietoonsa tulleista rikoksista

eli ollakseen tehokas tämän lain on oltava epäeettinen ja tämä vain kertoo siitä että tämä eettinen puoli tässä laissa on täysin kestämätön

on tiedossa että sanktiot ovat moninkertaisia

juuri äskettäin saksalainen jalkapalloilijalegenda uli hoeness sai tuomion useita vuosia vankeutta siitä että hän ei ollut prikulleen noudattanut tätä saksan lakia joka ei ole siis millään tavalla verrannollinen tähän suomen verorikollisten armahduslakiin

kun tämän lain nyt panee siihen yhteyteen mitä hallitus on muutoinkin tässä viime aikoina esittänyt niin täytyy kyllä vähän kummastella kenen asialla ja kenen puolesta hallitus toimii

eli tässä ilmenee se ketkä ovat ne hallituksen todelliset raharakkaat ne joita ministerit varmasti myöskin ihan omasta arkielämästään hyvin tuntevat ne syrjäytymisuhan alla olevat miljonäärit jotka apua tarvitsevat

tämän päivän perussuomalaiset haluavat ottaa rosvot kiinni niin tiukasti niin tiukkaan halaukseen ja niin tiukkoihin suudelmiin että he varmasti ovat jatkossa ylimmät ystävät

heidän mielestään kaikista naurettavista normeista kaikkein naurettavin oli siis tämä tähtisadetikku jota alaikäinen ei saa käyttää ja voihan se tietysti sitä ollakin

kyllähän tähtisadetikku kuuluu talvisiin juhliin ja erityisesti lapsille on siitä paljon iloa joten tämä normi voidaan mainiosti purkaa sillä se on porvarihallituksen tekemä

arvoisa puhemies

nyt otetaan lisää velkaa mutta luvataan että velkaantuminen loppuu

nyt leikataan lisää mutta luvataan että leikkaaminen loppuu

yhdysvaltain presidentti abraham lincoln sanoi viisaasti

se on sadoilletuhansille suomalaisille kipukynnyssopimus

jos kiky sopimus uusista vaikeuksista huolimatta toteutuu olisi tärkeä saada tieto veroratkaisusta nopeasti

jotta kulutus ei tämän pelon takia supistuisi liikaa mutta ennen kaikkea inhimillisistä syistä olisi syytä kertoa heti mitä tuosta pienennetystä palkasta jää käteen ja mieluiten että menetys on vähäinen

se ei ole tähänkään mennessä edistänyt aktiivista työllistämispolitiikkaa jossa ihminen autetaan työstä työhön jossa huolehdittaisiin osaamisesta ja osallisuudesta

vielä lopuksi uudistan vetoomukseni sen puolesta että valtiovarainvaliokunta saa satojen miljoonien kokoisen päätöksensä tueksi valtioneuvoston asiakirjat muistiot ja terrafame groupin omat selvitykset

tämän kokoista päätöstä ei voi tehdä nyt annetuilla tiedoilla

tiedon puute vasta onkin valtaa

arvoisa puhemies

olin juuri äsken aikeissa oikaista edustaja heinäluomaa kun hän sanoi että yksikään hallituspuolueiden tai perussuomalaisten edustaja ei ole pyytänyt tähän aiheeseen puheenvuoroa kun näin tuolla edustaja niikon nimen mutta hän peruuttikin nyt sitten sen puheenvuoron ei hän haluakaan ottaa kunniaa tästä hallituksen esityksestä

puolustakaa nyt hallituksenne esitystä ja kertokaa että tämä ei mene vielä tarpeeksi pitkälle että koirankopit ja linnunpöntöt ovat seuraavaksi vuorossa

kun olitte oppositiossa vaaditte koko ajan sitä että eulle ei saa antaa missään muotoa mistään periksi mutta nyt kun tässä sitten teiltä tivataan sitä että miksi te tätä koirankoppimielikuvaa jatkaakseni heittäydytte selälleen ja kerjäätte eulta keksiä niin miksi te nyt vaikenette

edustaja wallinheimo on oikeassa että laskelma on kaavamainen ja perustuu luonnollisestikin vain siihen tuottoarvioon jonka ruotsin hallitus on esittänyt omasta pankkiverostaan joka on nyt siis lainsäädäntövaiheessa ja on jo lausuntokierroksilla

kyllä näin uutena edustajana täytyy vähän ihmetellä sitä että jos edellinen eduskunta on pitänyt tätä asiaa äärimmäisen tärkeänä kun siis suomessa yli puolet suomalaisista asuu omakotitaloissa suomessa on yli miljoona omakotitaloa ja on koettu että tämä vanhoilta omakotitaloilta vaadittava energiatodistus on turha siitä on noussut kansanliike ja täällä salissa ovat monet ihmiset profiloituneet varmaankin silloisen opposition puolesta erityisesti siinä että tätä turhaa sääntelyä rajoitetaan niin nyt kun tämä eduskunta tekee asiasta päätöksen salissa on laskujeni mukaan kuusi edustajaa tästä keskustelemassa

eli kyllä tämä kielii siitä että hallituksen näkemys parlamentarismista mutta ilmeisesti myöskin omasta päätöksenteostaan on siinä määrin halju että kun te ette ole täällä salissa puolustamassa omaa esitystänne niin puolustatteko sitä tuolla kansalaisten keskuudessa kun he tulevat kysymään

se ei ole oikeaa eikä rehellistä poliittista toimintaa että sitten siellä vaaliteltoilla levitetään käsiä ja ollaan tietämättömiä ja jopa vastustetaan itse tehtyä esitystä joka ehdoin tahdoin toteutetaan siitä huolimatta että edellinen eduskunta on tehnyt jo vastakkaisen päätöksen ja velvoittanut hallituksen toimimaan eussa järkevämmän sääntelyn puolesta

erittäin hyvin perustein on perusteltu sitä että tätä asiaa voitaisiin aivan mainiosti lykätä muutama kuukausi tuskin siitä mitään seuraisi mutta nyt ehdoin tahdoin halutaan ottaa useiden satojen eurojen lasku tavallisille suomalaisille asujille

espanjan verosopimukseen kuuluu ilman muuta naapurimaa portugali

kun portugali on houkutellut verottomuudella suomalaisia eläkeläisiä näkyvimmin suurten pörssiyhtiöiden entisiä johtajia edellinen hallitus ryhtyi toimiin epäoikeudenmukaisen verosopimuksen muuttamiseksi

vaalit ja pitkittynyt hallituksen muodostus on pitkittänyt tilannetta tavalla joka koettelee suomalaisten kärsivällisyyttä